pääministeri sipilän hallitus on toiminut noin neljä kuukautta ja nyt ensimmäiset lakiesitykset ja tämä budjettiesitys ovat tulossa eduskuntaan

minä olen seurannut tätä keskustelua ja minä olen erityisesti ihmetellyt sdpn puheenvuoroja siinä mielessä että tuntuu että kaikki on kerralla romautettu vaikka vielä päätöksiä ei ole keretty tehdä

missä teidän vaihtoehtonne ovat

sitten tästä kasvattilapsen määrittelystä

tuntuu että kaikki on nyt romautettu

tietysti ymmärrän sen että oppositiossa pitää arvostella ja kritisoida mutta kyllä tämmöinen asennon hakeminen tietysti on haasteellista ja samaa se näyttää olevan myöskin vihreillä

täällä on moneen kertaan todettu että aikataulu on ollut erittäin tiukka varsinkin kun ottaa huomioon uudistuksen mittasuhteet

se on totta ja se on vaatinut asian valmistelulta paljon ja se on vaatinut näiltä alueellisilta valmisteluryhmiltä erittäin paljon

rinnastamisen edellytyksenä on vaatimus luotettavan selvityksen saamisesta siitä että lapsen aikaisemmat huoltajat ovat todistettavasti kuolleet tai ovat kadoksissa

minun käsittääkseni esimerkiksi nämä alueelliset valmisteluryhmät ovat toimineet erittäin hyvin ja valmius tämän uudistuksen täytäntöönpanoon on kohtuullisen hyvä

kun hän sanoi minulle että me teemme lautakunnassa päätöksiä ja sinun tehtäväsi on hommata rahat niin vastasin että koskaan päätöksentekijän päätöstä tehtäessä ei pidä irtaantua siitä ettei hän tietäisi mistä rahoitus tulee

hallintovaliokunta katsoo että on erityisesti lapsen edun kannalta suotavaa että kasvattilapsisuhde on aito eikä pelkkä ilmoitus kasvattilapsisuhteen olemassaolosta saa olla riittävä peruste oleskeluluvan myöntämiselle

hurskainen puhui nyt teoista ja puheista ja niiden vastaavuudesta niin tässä on vähän esitelty sinne tänne mutta ei ole ajateltu kokonaistaloutta

suullinen selvityskin on usein asianomaisen itsensä kertomaa

ehdotetussa säännöksessä olevaa vaatimusta luotettavasta selvityksestä on näin ollen tulkittava jossain määrin väljemmin kuin mitä näin muotoilluilla säännöksillä yleensä tarkoitetaan

on myös todettava kun me arvioimme ja arvostelemme hallintomallia siinä on varmasti korjattavaa että hallintomalli sinänsä ei takaa onnistunutta tulosta vaan myös se on tärkeää miten siinä hallintomallissa toimitaan

köyhyyden poistaminen on hyvin tärkeä asia ja olen siinä tiiviisti mukana ja hyvin vahvasti kannatan niihin liittyviä asioita

oleskeluluvan myöntäminen perhesiteen perusteella alaikäiselle edellyttää lakiehdotuksen mukaan sitä että lapsi on alaikäinen sinä päivänä jolloin lapsen oleskelulupahakemus ratkaistaan

se näkyy vaikkapa kunnissa joissa on samanlainen hallintomalli mutta erilainen johtamiskulttuuri ja toimintatapa

eli sinänsä kaaviokuvat eivät takaa onnistunutta tulosta

se on vähän sama kuin silloin kun meille lukiopoikina aikanaan meidän lukiomme rehtori sanoi että kyllä pojat minä tiedän että teillä on järkeä kun sen saisi vaan juoksemaan

perustuslakivaliokunta on tässä yhteydessä lausunnossaan pitänyt välttämättömänä täydentää lakiehdotusta niin että oleskelulupaa ei voida kuitenkaan tämän perusteella evätä jos hakemuksen käsittely on merkittävästi viivästynyt hakijasta riippumattomasta syystä tai hakija on myötävaikuttanut asian selvittämiseen mahdollisuuksien mukaan

eli se toiminta tämän hallinnon sisällä on oleellinen kysymys tästä moguli

arvoisa puhemies

aikoinaan kokenut esimieheni sanoi meille silloisille nuorille pojille että muistakaa että onnistuminen tulee yhteisen onnistumisen kautta

näiltä osin valiokunta on täsmentänyt juuri tällä tavalla asianomaista pykälää ja esittää muutosta juuri niin että asiaan vaikuttaa jos hakemuksen käsittely on merkittävästi viivästynyt hakijasta tai perheenkokoajasta riippumattomasta syystä tai tämä on myötävaikuttanut asian käsittelyyn

näin se on näissä suurissa hankkeissa ja näin se on tässä kuntauudistuksessa ja kunta ja sote uudistuksessa

haluan selkein sanoin todeta että kyllä on ja ne ovat olleet tärkeitä lausuntoja eivät muodon vuoksi niin että ne vaan kuitataan vaan substanssivaliokunnan lausunnolla on suuri merkitys

arvoisa puhemies

siihen liittyen nyt tämä esitys tämä kuntarakennelain pakkoselvitysten jatkaminen ei oikein sovi koska me olemme nähneet jo mitä näillä saatiin aikaan

esimerkiksi järjestäytynyt rikollisuus on vahvassa kasvussa ja nämä poliisiin kohdistuvat toimenpiteet ovat erityisesti harvaan asutulla alueella vaikuttaneet poliisin näkyvyyteen eikä ole toisaalta näkyvissä se että meillä rikollisuus olisi dramaattisesti vähenemässä vaan päinvastoin

asianosaisen kuulemisesta valiokunta esittää kuten hallituksen esityksessä on ja työnteko oikeuden rajoittaminen esitetään toteutettavaksi juuri sillä tavalla kuin hallitus esittänyt

se on niin kuin silloin kun kokoaa palapeliä ja ottaa yhden palan ja siirtää sen toiseen paikkaan se ei välttämättä niin onnistu

pitkän aikaa oli kunnissa se tilanne että tuntui siltä että mihinkään muuhun ei voi keskittyä kuin kuntaliitosten selvittämiseen ja kehittämistie hyytyi

miten näillä resursseilla uskotte pystyttävän sisäisen turvallisuuden asiat uskottavasti hoitamaan

näistä alueellisista taidetoimikunnista esimerkiksi keskusteltiin eikä ihan vähän

arvoisa puhemies

muilta osin tämä mietintö on yksimielinen ja tähän liittyy lausuma

tässä keskustelussa on nimenomaan kyseenalaistettu tämän kuntarakennelain jatko eli tämän selvitysvelvollisuuden jatkaminen

siitä on todettava se mitä mietinnössä sanotaan että tämä muutos ei vaikuta alueellisten taidetoimikuntien organisatoriseen asemaan eikä tehtäviin

haluan kiinnittää huomiota siihen että ministeri puheenvuorossaan otti esille sen että kuntaliitosselvityksessä selvitettäisiin myös tätä ict yhteistyötä

niin kuin hyvin tiedetään ensi vuoden alusta toteutuu lukuisa määrä kuntaliitoksia ja tämä lainmuutos tuli ajankohtaiseksi juuri näiden kuntaliitosten takia koska osa lakkautettavista kunnista on ollut tämän kokeilun piirissä

se on minusta erittäin tärkeää ja toivoisinkin että ministeriö ottaisi tässä tietojärjestelmien yhteensovittamisessa vielä vahvemman roolin

viime aikoina on paljonkin keskusteltu sekä perheenyhdistämisestä perheenyhdistämisen kriteereistä että maahanmuuttoasioista yleensä

siitä on kysymys

maakunnan liittojen tulee kuulla ennen jäsenten määräämistä alueellisia taiteen ja kulttuurin järjestöjä ja laitoksia sekä määrätä jäsenet näiden tahojen ehdottamista henkilöistä

on tärkeää että me pohdimme sitä ja selvitämme minkälainen on tulevaisuuden kunta ja mitä kaikkia tehtäviä sillä on

me tarvitsemme kuntia tulevaisuudessakin

kuntarakennemuutos on ollut viime vuosikymmenten aikana melkoisen suuri

näitä kuntia ovat velkua joka tulee olemaan osa naantalin kaupunkia ja houtskärin iniön korppoon ja nauvon kunnat jotka ovat ensi vuoden alusta osa länsi turunmaan kaupunkia

ensimmäisen kalvon ensimmäisellä rivillä luki

minusta tämä kertoo vähän tästä perusajattelusta ja kaiken kaikkiaan tässä koko uudistuksessa näyttää olevan ensisijainen tavoite muuttaa vain kuntarakennetta palvelut ovat sivuosassa

eivät kuntaliitokset ole mustavalkoinen asia

niitä eri tilanteissa tarvitaan mutta onnistuneet kuntaliitokset syntyvät alhaaltapäin sitoutuneesti vapaaehtoisesti ellei sitten oteta näitä erityisiin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita eli kriisikuntia

hallintovaliokunta katsoo että erityisesti nykyisessä taloustilanteessa yrityksillä on kokeilun avulla paremmat edellytykset säilyttää nykyiset työpaikat ja myös palkata uusia työntekijöitä

tässä on vahvat perusteet sille mitä tänä iltana tässä useassa puheenvuorossa on esitetty että tämä toimi olisi avissa mutta tämän hallituksen esityksen mukaan se on elyssä ja siihen on vahvat perusteet

tämä merkitsee ainakin tilastollisen tarkastelun ohella aluetaloudellisten ja yrityskohtaisten vaikutusten analysointia eri näkökulmista

nyt on paljon kyse siitä mihin ministeri pekkarinen viittasi että mikä on se päänäkökulma onko tässä kysymyksessä ensisijaisesti kehittämisnäkökulma vai yhdenvertaisuusnäkökulma kummasta tässä on kysymys ensisijaisesti ja on syytä olla toimivat kokonaisuudet

niin kuin totesin näillä muutoksilla jotka kuvasin valiokunta esittää tämän lakiehdotuksen hyväksymistä ja tähän siis liittyy tämä yksi vastalause

valiokunta puoltaa tämän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttumattomana ja oli yksimielinen hyväksyessään mietinnön

tässä oli se toinen suuri virhe en halua liikaa muistella vanhoja niitä on jo ihan tarpeeksi

olen tästä asiasta eduskunnan pöytäkirjoihin saanut merkintöjä ja selostanut miksi parlamentaarinen valmistelu kuntauudistuksessa kaatui

sivistysvaliokunnan kannanotto ei sisältänyt sitä että siihen olisi sisältynyt myöskin perustamishankkeet eli investointihankkeet ja ne ovat oleellinen osa tätä kokonaisuutta

me kuulimme myös asiantuntijoita monta kertaa ja eri tahoilta

kun punnitsimme niitä niin totesimme että ei ole esitetty riittäviä perusteita sille että me muuttaisimme näiltä osin hallituksen esitystä

kun kysyin useamman kerran ja sitä esitti myöskin puhemies heinäluoma eikö tätä vietäisi parlamentaarisella valmistelulla silloinen kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja sanoi

eikö puhemies heinäluoma muista että hallitusneuvotteluissa nimenomaan sovittiin että ei oteta oppositiota mukaan vesittämään hyvää hanketta

lopputuloksena oli tämä ja tämä näkemys on valiokunnan mietinnössä perusteltu ja tämän mietinnön takana omalta osaltani olen seisonut

sen jälkeen on aika vähäistä mahdollisuutta rakentaa yhteistyötä mutta onneksi nyt siperia on niin sanotusti opettanut että pitää nämä isot asiat valmistella yhteistyössä

en halua ruveta väittelemään eri asioista väittely ei tuo hedelmällistä lopputulosta kun meillä on oltava näissä asioissa yhteinen päämäärä

voimme käydä läpi vielä tämän mietinnön yksityiskohtia ed

olivatpa sitten hallituksessa ketkä tahansa niin isot asiat pitää valmistella parlamentaarisesti

huovisen kanssa jotta voidaan osoittaa missä näkyvät ympäristövaliokunnan puumerkit meidän mietinnössämme

sanelulla ei tule koskaan hyvää jälkeä

otan vielä siihen liittyen tämän ratkaisukokoonpanon johon ed

me olemme tässä nyt niin isojen uudistusten äärellä että tässä tarvitaan kaikkia

siihen tämä lakiesitys tämmöiseen suureen kokonaisuuteen ei oikein hyvin sovi koska tässä esitetään se että pitää pakosti selvittää ja tiedetään lopputulos

luen sanatarkasti meidän mietintömme yksityiskohtaisista perusteluista koskien lakia ympäristönsuojelu ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa

palkitaan sitä ja annetaan avustusta jos ja kun liitoksia tehdään mutta ei pakolla

yhden ratkaisijan kokoonpanossa asian ratkaisee vastuualueen päällikkö tai vastuualueen päällikön määräämä vastuualueen muu virkamies

asia on siirrettävä kolmijäsenisen tai tätä laajemman kokoonpanon ratkaistavaksi jos kaksijäsenisen kokoonpanon jäsenet ovat asian ratkaisemisesta eri mieltä

valiokunta keskusteli niistäkin ja totesi että sen käytettävissä olevan aineiston perusteella mikä valiokunnalla oli ei ole edellytyksiä arvioida missä määrin käytännössä syntyy uudistuksen myötä sellaisia jännitteisiä oikeudellisia rooleja että ne kuormittavat hallintotuomioistuimia

arvoisa puhemies

tämä uudistus on todella merkittävä ja laaja alainen ja hallintovaliokunta edellytti tässä lausumaehdotuksessaan vahvaa seurantaa

kankaanniemi viittasi mutta tarkoittaa sitä että aina kun tekee näin ison uudistuksen on hyvin suurella todennäköisyydellä semmoisia asioita joita täytyy korjata ja silloin seurannan mukaisesti täytyy olla valmis tekemään korjausliikkeitä

sitten tämä selonteko tuo esille niitä asioita mitä sitten on tarpeen ja se sitten aiheuttaa niitä toimenpiteitä mitä aiheuttaa

uskon että tästä aluehallintouudistuksesta tulee vähintäänkin kohtuullinen ja tuetaan omalta osaltamme että se onnistuu

arvoisa puhemies

mieleeni on noussut ensinnäkin se että on hyvin tärkeää että keskustelu on oikeasuhtaista

se kynnys ei ole korkea

julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu

se perusvastuu on vanhemmilla tai niillä joilla on vastuu sitten lapsen huolenpidosta jos vanhempia ei ole

kun tätä keskustelua kuuntelee niin jos ei tietäisi mistä tässä on kysymys tulee helposti se näkökulma että rohkenevatko vanhemmat enää olla laittamatta lasta täysipäiväiseen varhaiskasvatukseen

ei lähin omainen ole viranomainen

lapseni ovat olleet kunnallisessa päivähoidossa ja myöskin perhepäivähoidossa ja se on aina kunkin perheen tilanteen mukaan harkittava ja on erittäin hyvä että meillä on hyvä järjestelmä

ja sanon vieläkin että on erittäin tärkeää että meillä on osaava ammattitaitoinen varhaiskasvattajien joukko joka pystyy antamaan laadukasta varhaiskasvatusta ja sitä pitää tukea

mutta jos asetelma tulee sellaiseksi että on ainoa oikea tapa se että lapsi on suurimman osan valveillaoloajasta kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja vanhemmat eivät pääse lapsen kanssa juurikaan yhteistä aikaa käyttämään

arvoisa puhemies

olemme nyt käsittelemässä ensi vuoden talousarvioehdotusta ja käsittelemme sitä poikkeuksellisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa tilanteessa missä juuri mitään määrärahoja ei pystytä lisäämään

tässä tilanteessa on erittäin tärkeää että pystymme tekemään ainakin sopivassa määrin yhteistyötä hallitus ja oppositiorajojen yli katsomaan yhteisesti

jotenkin ei tunnu kohtuulliselta se että tässä tilanteessa kun hallitus on aloittanut oppositioon jäänyt sdp suhtautuu niin kuin ei olisi koskaan hallituksessa ollutkaan

arvoisa puhemies

on luonnollista että opposition pitää arvostella ja kritisoida ja esittää vaihtoehtoja mutta tuntuu siltä kuin kaikki olisi romautettu muutamassa viikossa

hyvin vaikeaa näyttää olevan hallitukselle perustella lapsilisäleikkausta